nyt meillä on mahdollisuus hyväksyä mietintö laeiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain muuttamisesta

mietintö on mielestäni hyvä

tässä yhteydessä on myös hyvä ottaa esiin että julkisuudessa on virheellisesti esiintynyt tietoja että uusi lainsäädäntö sallisi villiintyneiden kotieläinten ja löytöeläinten laajan käyttämisen eläinkokeissa

tämä ei pidä paikkaansa sillä näitä eläimiä saisi käyttää vain tutkimuksissa jotka kohdistuvat nimenomaan villiintyneiden kotieläinten tai löytöeläinten terveyteen hyvinvointiin ja näiden eläinten aiheuttamien ekologisten vaikutusten selvittämiseen

lakiehdotuksen mukaan nämä villiintyneiden kotieläinten tai löytöeläinten tutkimukset voisi tehdä vain eläinkoelautakunnan myöntämällä poikkeusluvalla

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä on syytä ottaa vielä esiin myös se että tämä hallitus on tehnyt

kiitos arvoisa puhemies

hallitusohjelman mukaisesti maa ja metsätalousministeriöön on perustettu eläinsuojeluasiamiehen tehtävä joka tuli hakuun tällä viikolla

työn tavoitteena on saattaa osittain vanhentunut eläinsuojelulaki nykyisen perustuslain vaatimusten mukaiseksi sekä selkeyttää eläinsuojelulainsäädäntöä

hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi sopimuksen barentsin euroarktisen alueen maiden yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla

tämä on tärkeää koska sopimuksella tehostetaan barentsin euroarktisen alueen hallitusten välistä pelastuspalvelualan yhteistyötä suuronnettomuustilanteissa sekä tapauksissa joissa lähimmät tai nopeimmin saatavilla olevat tarkoituksenmukaiset pelastuspalveluyksiköt ja tekniset voimavarat ovat toisessa sopimusvaltiossa

kuten tiedämme ja kuten hallintovaliokuntakin omassa mietinnössään toteaa ovat barentsin euroarktisen alueen etäisyydet pitkiä ja siksi on tarkoituksenmukaista että apua onnettomuustilanteiden pelastustöihin voidaan saada sieltä mistä se nopeimmin on saatavilla

arvoisa puhemies

valiokunta edellyttää että sopimuksen toimeenpanossa tulee varmistua siitä että esimerkiksi pelastushelikopteritoiminta on turvattu suomen pohjoisilla harvaan asutuilla alueilla myös jatkossa

yliopistollisten sairaanhoitopiirien kuntayhtymien omistama hems hallinnointi oy vastaa nyt koko maassa lääkärihelikopterien ja lento operaattorien toiminnasta ja kilpailutuksesta sekä lentotoiminnan ja tukikohtien taloudelli sesta hallinnoimisesta

arvoisa herra puhemies

valiokuntamme puheenjohtaja edustaja mattila erittäin hyvin tuossa kuvasikin mietinnön sisältöä joten siihen ei liene tässä nyt tarvetta sen tarkemmin mennä

valiokunnan kuulemisessa on käynyt erittäin selväksi se että kun suurta uudistusta tehdään niin hyvä tiedonkulku johdon ja henkilöstön välillä on nimenomaan se avain uudistuksen onnistumiseen

tämän teki selväksi sekä tullin johdon että eri henkilöstöryhmien kuuleminen ja kaikki vakuuttivat sitä että kysymyksessä on hyvä ja tärkeä uudistus joten tässäkin mielessä sali voi varmasti valiokunnan mietintöön yhtyä

finnhems yhtiöltä saadun selvityksen mukaan toiminta jatkuu keskeytyksettä

peruspalveluministeri ei taida nyt olla läsnä täysistunnossa joten ehkä tässä yhteydessä sitten emme saa tarkempaa selvitystä siitä miten ministerin näkökulmasta tämä uudistus on onnistunut mutta joka tapauksessa tätä asiaa varmasti eduskunnan on hyvä seurata

arvoisa puhemies

haluan tässä yhteydessä korostaa sitä että tulli on valtion tuottavuusohjelman tavoitteista selviytynyt aiemmin erinomaisella esimerkillisellä tavalla ja siksi mielestäni tulevaisuudessa tämän uuden entistä virtaviivaisemman tullin organisaation puitteissa onkin syytä pohtia sitä voitaisiinko nimenomaan tullia lisäresursoimalla pystyä vaikuttamaan ennalta ehkäisevästi niiden ongelmien välttämisessä jotka tällä hetkellä tulevat muulla tavalla poliisin ja oikeuslaitoksen ja ylipäätään sisäisestä turvallisuudestamme huolehtivien viranomaisten kontolle

todella tärkeän asian äärellä olemme puhumme hyvin perustavaa laatua olevista kysymyksistä ihmisten identiteetistä ihmisten osallistumisoikeuksista

en varmastikaan ole itse jäävi asiaa käsittelemään kun kansan valitsemana edustajana täällä puhun mutta itsekin kuulun saamelaiseen alkuperäiskansaan ja olen tullut merkityksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon

itse hallituksen esityksestä

tulli tekee arvokasta tärkeää työtä ja on hyvä että tällä lainmuutoksella tullille saadaan myös hyvät hallinnolliset työkalut tämän tärkeän työn tekemiseen

arvoisa herra puhemies

toisaalta miten tiedetään että tämä hallituksen laatima selitysosa on myös ykn ja ykn työjärjestö ilon näkökulmasta pitävä koska aiemmin tämän sopimuksen ratifioineet maat eivät ole tällaisia selityksiä antaneet

sen verran kuitenkin näin lähetekeskustelussa haluan sanoa että tämä on aivan varmasti tehokkain ja miellyttävin keino pidentää työuria joten siksi tämä korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen niin että opiskelijat mahdollisimman sujuvasti jatko opintoihinsa pääsevät on erittäin tärkeä hallituksen esitys ja sen ripeä eteenpäinvieminen on tärkeää

suomessa osataan tehdä päästötöntä energiaa

arvoisa herra puhemies

asevelvollisten yhdenvertaisen aseman toteutumisen kannalta on tietysti olennainen huoli esitetty siitä että kun jehovan todistajat eivät aseellista palvelusta suorita vaan ovat asevelvollisuuden suorittamisesta vapautetut tätä asiaa on selvittämässä työryhmä niin kun tämä lakipaketti nyt sitten monilta osin tietysti viittaa tähän jehovan todistajien muista asevelvollisista poikkeavaan asemaan niin voiko ministeri vähän valottaa tätä selvitystyötä ja sitä missä vaiheessa se on meneillään

tästä hyvänä esimerkkinä ovat vaikkapa hyvin hoidetut metsävaramme jotka kasvavat vuosittain lähes tuplasti sen määrän mitä niitä hyödynnämme vaikka esimerkiksi metsähake on jo nyt kaikkein tärkein primäärienergian lähteemme

sen verran kuitenkin haluaisin vielä sanoa että tilanteessa jossa meillä on mahdollisuuksien tasa arvo ja yhteiskunta opiskelumme kustantaa todella mielestäni voidaan laittaa painoa sille että jokaiselle nuorelle se ensimmäinen opiskelupaikka mahdollistuisi niin että kukaan ei jäisi sitä ilman ja vastaavasti sitten taas voitaisiin katsoa vähän sen perään ettei kukaan hamstraisi itselleen liikaa varsinkaan toisten kustannuksella niitä opiskelupaikkoja

ja mitä paremmin pidämme suomalaisen työn puolta varmistamme että suomeen tulee investointeja ja työpaikkoja sitä paremmin suojelemme ilmastoa ja ympäristöä niin suomessa kuin myös maailmalla

mikäli tämä selvitystyö sitten päätyy asevelvollisten aseman yhdenmukaistamiseen tältä osin niin ehtiikö se vielä osaksi tätä lainsäädäntökokonaisuutta vai säädetäänkö siitä sitten erikseen

tätä taustaa vasten tämä hallituksen työ normien purkamiseksi jolla saamme niitä investointeja ja työpaikkoja on parhainta ympäristönsuojelutyötä samalla kun varmistamme suomalaisten hyvinvoinnin

edellä edustaja skinnari otti hyviä näkökulmia esiin ylen merkityksestä eikä tietenkään ylen työllistävää vaikutusta sovi kiistää

arvoisa herra puhemies

on todella ollut ilo valiokunnassa tehdä tätä yksimielistä mietintöä ja tässä valiokuntamme puheenjohtaja erittäin hyvin kuvasikin mietinnön sisältöä

aivan yhden näkökulman haluan tuoda vielä tähän keskusteluun

mutta kyllä siinä mielessä minusta pitää voida keskustella siitä kun tätä ylen erittäin vahvaa rahoitusasemaa nimenomaan näillä argumenteilla puolustettiin joita edustaja skinnari otti esiin ja muun muassa tätä indeksikorotusta vuosittain perusteltiin sillä että sillä kotimaisia tuotantoja saadaan aikaiseksi voisiko ajatella kuitenkin niin että tämä indeksikorotus voitaisiin rahastoida senkaltaiseen rahastoon että se ei menisi suoraan ylen toiminnan kulujen kattamiseen vaan sieltä voisivat myös muut toimijat hakea tukea laadukkaan kotimaisen draamatuotannon tekemiseen tai kotimaisen tutkivan journalismin tekemiseen tai muuhun vastaavaan kotimaiseen mediasisältöön uutissisältöön jota varmasti me kaikki pidämme arvokkaana

tässähän lainsäädännöllä eläintautien vastustamisen painopistettä siirrettäisiin entistä suuremmassa määrin eläintautien leviämisen estämisestä ja torjunnasta tautien ennaltaehkäisyyn

ja kuten tuossa valiokuntamme puheenjohtaja jo edellä kuvasi jo nyt suomessa eläintautitilanne on varsin hyvä ja tällä lainsäädännöllä on entisestään tarkoitus sitä parantaa

samaan aikaan kuitenkin osa maataloudesta on merkittävissä kannattavuushaasteissa ja kun meillä kerran on näin erinomaista maataloustuotantoa niin kun hallituksella on tämä erinomainen team finland toiminta jolla parasta suomalaista osaamista yritetään entistä vahvemmin sitten saada vientituotteiksi joilla sitten tuota ulkomaankauppaa kauppatasettamme vahvistamme ulkomaankauppaamme lisäämme niin myös tämä elintarvikevienti todella otettaisiin vahvasti osaksi tätä kokonaisuutta niin kuin hallituksen piirissä varmasti onkin jo suunniteltu koska erinomaiset suomalaiset elintarvikkeet olisivat varmasti hyviä vientituotteita arvokas lisä meidän maaseudun tulevaisuuden toimeentuloon sitä kautta

eli voitaisiin käydä avointa keskustelua siitä voiko tämänkaltaisen rahaston perustaa ja sitä kautta monipuolistaa suomalaista mediakenttää

tosiaan on hyvä että tämä lainsäädäntö tulee nyt hyväksyttäväksi ja toivottavasti tästä saadaan sitten lisävauhtia tähän suomalaiseen elintarvikevientiin joka varmasti omalta osaltaan myös sitten tätä omaa elintarvikeomavaraisuuttamme olisi omiaan vahvistamaan

aivan toiseen asiaan

metsästäjiä ja aseiden keräilijöitä ampumaurheilijoita suomessa haittaa kovasti se ja toki tietysti heitä palvelevia asekaupan alan yrittäjiä että itella estää aseiden ja aseiden osien kuljetuksen

arvoisa herra puhemies

itella käsitykseni mukaan perustelee tätä omaa ratkaisuaan nimenomaan maailman postiliiton yleissopimuksella tai ainakin tästä sopimuksesta juontuvilla erilaisilla julistuksilla

tällä vaalikaudella on ollut ilo seurata maatalousministerin työtä kun eu neuvotteluista ei ole tultu torjuntavoittojen kanssa vaan todellisten voittojen kanssa joilla suomen maataloustuotantoa on pystytty turvaamaan myös tuleville vuosille

tietysti ministeri ei ole nyt paikalla vastaamassa tähän kysymykseen mutta koska valiokunnan puheenjohtaja erittäin taitavaksi edustajaksi tunnettu edustaja kalle jokinen on täällä paikalla niin kysyisin tuliko valiokunnan kuulemisissa tämä ulottuvuus esiin nyt ollenkaan

tämä on erinomaisen tärkeää koska suomalaiset arvostavat kotimaista ruokaa

eilen kyselytunnilla oli myös hieno kuulla ministeriltä että tätä ruuan alkuperämerkintöihin liittyvää asiaa viedään eu tasolla eteenpäin jotta suomalaisille kuluttajille tulee mahdollisuus valita suomalainen tuote ja tätä kautta sitten varmasti myös suomalaisen tuotannon kannattavuutta saadaan parannettua joten tällä puolella ministeri tekee hyvää työtä

olen sitä mieltä että on erittäin tärkeää että nämä muutokset joita hallituksen esityksessä on tehdään nyt suomen lainsäädäntöön ja tällä tavoin parannetaan sitten sokeiden asemaa kun postia välitetään

mutta tämä on laajalle joukolle suomalaisia maamme kaltaisessa laajassa maassa jossa logistiikkaan myös itellan palveluita tarvitaan merkittävä ongelma että tosiaan itella ei sinänsä laillisten aseiden osia tai aseita kuljeta

arvoisa puhemies

tarkastusvaliokunta on tehnyt tässä puheenjohtaja braxin johdolla hyvää työtä ja puheenjohtaja esitteli juuri erittäin tärkeitä huomioita siitä miten nuorten syrjäytymistä voidaan ehkäistä

arvoisa herra puhemies

haluan painottaa tässä vaiheessa keskustelua tätä tiedonkulun merkitystä viranomaisten välillä

makuasioista ei tietenkään sovi kiistellä mutta väitän että sekä makunsa että ravintoarvonsa puolesta parasta kotimaassa tuotettua lihaa on ehdottomasti poron liha

niiden toimintaahan jotka haluavat lähettää laittomia aseita tämä itellan linjaus ei tietenkään estä koska he eivät ilmoita sitä että ovat lähettämässä laitonta asetta vaan ilmoittavat vaikkapa että lähetyksessä on työkaluja

arvoisa puhemies

kuten verotuksessa yleensäkin varmasti tässäkin asiassa tärkeää on se että veropohja olisi laaja ja sitten veron taso voisi olla matalampi

asiat täytyy nyt laittaa kuntoon vastuuttamalla yksi taho yksi ministeriö tekemään tarvittavat esitykset niin että ne viranomaiset jotka vastaavat siitä että hyvinvointiyhteiskuntaa tältä osin toteutetaan myös pystyvät työnsä hoitamaan

kiitän ministeri koskista ja hallitusta siitä että olette nyt puuttumassa lisätalousarviossa tähän poromiesten kokemaan tappioon niin että osoitatte riittävän määrärahan näihin petovahinkokorvauksiin

kysyisin tosiaan valiokunnan puheenjohtajalta nousiko tämä tässä esiin mutta voi olla että tämä ei nyt ollut sitten hallituksen esityksessä millään tavalla esillä kuitenkaan

mutta mielestäni meidän tulisi pohtia sitä miten todella jäteveron taso pidettäisiin matalana niistä edellä mainituista syistä mitä tässäkin on keskustelun kuluessa jo esiin noussut että jätteet varmasti päätyisivät oikeaan paikkaan oikeanlaiseen käsittelyyn

mielestäni tämä nuorten syrjäytymisongelma on ennen kaikkea myös asenneongelma siinä mielessä että kyllä suomessa täytyy siirtyä työlinjalle joutilaisuus on nuorten pahin vihollinen tämän voin nuorena ihmisenä aivan omien ystävieni ja omien tuttavieni piiristä kertoa

toisaalta on tärkeää että valiokunta on tänne mietintöönsä kirjannut veropohjan osalta että esimerkiksi jätteenpolttoon kuitenkaan ei missään nimessä tätä veropohjan laajentamista olla ulottamassa

kuitenkin samaan aikaan kun esimerkiksi poron lihaa tai kotimaisia marjoja tai kotimaisten järvien kaloja ei voi luomuna markkinoina niin vaikkapa itä euroopasta tuotuja marjoja ja niistä tehtyjä keittoja voi markkinoida luomutuotteena

itse haluaisin tuoda keskusteluun esimerkiksi saastuneiden maiden osalta tämän veron laajentamisen niin että meillä todella olisi suomessa kannusteet myös puhdistaa saastuneita maita ei vain läjittää niitä siirrellä niitä paikasta toiseen

mitä hallitus aikoo tehdä joko tämän luomumääritelmän kehittämiseksi niin että se oikeasti edistäisi kotimaista hyvää ja ravitsevaa

totta kai jos veropohjaa tältä osin päätetään laajentaa täytyy tehdä tarkat vaikuttavuusarvioinnit siitä että se ei esimerkiksi asumisen hintaa nosta tai sitten tuo muita ei toivottuja vaikutuksia

mutta uskon että jos saastuneille maille olisi jätevero niin se edesauttaisi todella sitä että ne puhdistetaan jolloin ongelmat eivät vain siirry paikasta toiseen ja siirry tulevien sukupolvien harteille ja se myös toisi sitten suomalaiselle cleantech teollisuudelle joka meillä on jo maailman huippua enemmän kotimaisia referenssejä toisi työtä suomeen ja vientimahdollisuuksia mitä kansantaloutemme nyt kaipaa

elikkä siksi on mielestäni tärkeää tätä asiaa tarkastella siitä näkökulmasta että jäteveron taso olisi alhainen mutta että veropohjaa voitaisiin vaikkapa tältä osin laajentamisen osalta tutkia

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeää että eduskunnassa vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä että suomen puolustuksen tulee jatkossakin perustua yleiseen asevelvollisuuteen laajaan reserviin ja koko maan puolustamisen periaatteeseen joilla uskottavasta ja itsenäisestä puolustuksesta huolehditaan

mielestäni onnistuneen asepalveluksen suorittamisen osalta on muitakin yhteiskunnallisia hyötyjä olemassa kuin pelkästään maanpuolustusvelvollisuuden täyttäminen

itsekin kuntavaaleissa muun muassa tämän ykkösen ja seiskan problematiikan kokeneena tiedän että se todella voi vaikuttaa paljonkin vaalin tulokseen

mutta nostaisin nyt tässä lähetekeskustelussa esille myös semmoisen näkökulman tarvitaanko välttämättä vaalinumeroita ollenkaan vai voiko olla todella joku muu tapa

kun nuori mies tai nainen onnistuneesti asepalveluksen suorittaa on se merkki siitä että hänellä on myös kykyjä ja valmiuksia suoriutua yhteiskunnassa muutenkin

tässähän nyt on nostettu sähköinen äänestäminen esiin mutta voiko esimerkiksi nimen perusteella tämän vaalitoimituksen suorittaa koska tämä ehdokasnumeroitten mukana oleminen aiheuttaa esimerkiksi kampanjan käymiseen ihan tämmöisiä käytännön teknisiä haasteita kun kaikki vaalimateriaali esimerkiksi pyritään painamaan uusiksi kesken sen vaalikampanjan

mielestäni esimerkiksi hallituksen yhtenä kärkihankkeena olevan nuorisotakuun toteutumisen näkökulmasta on erittäin tärkeää että suomalainen yhteiskunta eri osa alueiltaan rakentuu niin että jatkossakin suomalaiset nuoret ovat niin hyvässä kunnossa niin fyysisesti kuin henkisesti ja omaavat sellaisia valmiuksia että he myös varusmiespalveluksestaan voivat laajasti suoriutua

arvoisa puhemies

toki kyllä ymmärrän että on myöskin semmoisia kansanedustajia joiden nimen kirjoittaminen on hyvin haastavaa jos siinä vaaditaan sitten jokaisen kirjaimen aivan oikein kirjoittamista

varusmiespalvelusta on myös syytä edelleen kehittää niin että nuoret sen suorittamisen kokevat motivoivaksi ja myös koulutuksesta voivat saada hyötyä esimerkiksi jatko opintojensa kannalta

haluan ilmaista tukeni tälle edustaja jokisen esittämälle ajatukselle siitä että tämä itellan omaksuma käytäntö olla kuljettamatta aseen osia haittaa aseharrastajien ja toisaalta harrastuksissaan aseita tarvitsevien suomalaisten elämää

mutta kun lähetekeskustelussa ollaan niin on varmasti syytä pohtia myös sitä näkökulmaa että esimerkiksi nuorisovaaleissa erilaisella numeroiden symboliikalla on hyvin suuri merkitys vaalien lopputuloksen kannalta

entistä suurempi osa ikäluokasta että vähintään nykyinen mutta toivottavasti entistä suurempi osa ikäluokasta asepalveluksen suorittaisi mielestäni myös reservin kokoa olisi tulevaisuudessa syytä kasvattaa

kysyin tätä asiaa valiokunnan käsittelyn yhteydessä ja valitettavasti me lainsäätäjinä olemme varsin voimattomia tämän asian edessä koska itella tätä käytäntöään perustelee oman kansainvälisen kattojärjestönsä toiminnalla ja yhteisillä sopimuksilla joita kansainvälisestä yhteistyöstä postinjakelijat eri maissa ovat tehneet

modernin yhteiskunnan energiaverkot vedenjakelu tietoliikenneyhteydet ruuan jakeluun liittyvät logistiset kysymykset kaikki vaativat turvaamisekseen laajaa reserviä laajaa joukkoa

en tiedä onko sitten oikeissa valtiopäivä tai kunnallisvaaleissa näin koskaan käynyt että numeroitten sisältämällä symboliikalla on jotakin merkitystä

arvoisa puhemies

tässä edellä jo edustajat arhinmäki ja östman ottivat esille tämän rajaesteiden poistamisen ja haluan vaan esimerkinomaisesti tuoda esiin sen merkityksen kuinka tärkeää se lapissa on

olen kuitenkin sitä mieltä että suomi poikkeaa hyvin paljon monista muista euroopan maista laajemmasta kansainvälisestä yhteisöstä puhumattakaan siinä että meillä tällaisessa hyvin harvaan asutussa maassa metsästys ja toisaalta aseet myös ampumaharrastuksessa ovat sen kaltaisia tuotteita joiden liikkuvuus niin maan sisällä kuin sitten täällä pohjolassa myös maan rajojen yli pitäisi pystyä turvaamaan niin että nimenomaan postinjakeluun erikoistunut valtionyhtiö voisi sitä turvallisesti ja luotettavasti tehdä

aluehallinnon tuottavuus on parantunut asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä ja henkilöstön työhyvinvointi on säilynyt hyvänä

vaikka uudistus on tuonut tullessaan monia hyötyjä ja tehostanut yhteisten veroeurojen käyttöä on aluehallinnon toimivuudessa edelleen parantamisen varaa

ja kun työpisteet sijaitsevat rajan molemmin puolin niin siinä voi hyvin kuvitella sen rajaesteiden raivaamisen tärkeyden jotta nämä asiat hyvin etenevät

tässä olisi mielestäni valtion omistajaohjaukselle keskustelun paikka että koskevatko nämä kansainväliset tavoitteet siitä että aseen osia ei postin mukana kulkisi suomea koska mielestäni tämä itellan käytäntö on suomelle todella ongelmallinen

paremmin toimivan hallinnon kannalta olisi viisasta harkita lupaprosessien järkeistämistä ja uutta työnjakoa valtion ja kuntien kesken

jos sitä työtä suinkin edelleen voi vahvistaa näitten rajaesteiden poistamiseksi niin se olisi erittäin tärkeää näitten pohjoisen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi

arvoisa herra puhemies

suomeen tarvitaan uusia työpaikkoja

energiateollisuus on edustanut kolmannesta kaikista teollisuuden investoinneista joten nyt tarvitaan energiapolitiikkaan jämäkkyyttä ja pitkäjänteisyyttä jotta näitä investointeja konkreettisessa muodossa esimerkiksi rovaniemen mustikkamaan voimalaitos tai kemin biodieseltehdas suomeen saadaan

hallitus lupasi puoliväliriihessään että hallitus pidättäytyy teollisuuden kustannuksia kustannustaakkaa lisäävistä säätelyhankkeista

maa ja metsätalousministeriö on luokitellut suot luontoarvojen perusteella ja kaupalliset toimijat ovat sitoutuneet hakemaan lupia vain matalien luontoarvojen soille

kysyisinkin pääministerin sijaiselta valtiovarainministeri urpilaiselta

onko näin myös energiapolitiikan osalta ettei säädetä esimerkiksi teollisuuden kustannuksia lisäävää windfall veroa tai ettei esimerkiksi ympäristönsuojelulainsäädännön tiukennuksien kautta tuoda suomalaiselle teollisuudelle lisäkustannuksia

arvoisa puhemies

terveydenhuollossa potilaan turvana on hoitotakuu

arvoisa puhemies

venäjä asetti vastapakotteita ennen kaikkea omille kansalaisilleen jotka jäävät ilman eurooppalaisia maataloustuotteita ja pakotteita suomalaisille ja eurooppalaisille viljelijöille

tämän uuden lain tai lakimuutoksen osalta tietysti käydään pohdintaa sopimisen vapauden ja toisaalta pienyrittäjän aseman puolustamisen välillä ja kyllä itsekin olen sitä mieltä että vaikka markkinataloutta ja siihen vahvasti liittyvää sopimisen vapautta voimakkaasti kannatankin niin tässä tapauksessa kyllä nimenomaan pienyrittäjän aseman puolustaminen suurten toimijoiden suhteessa ylivertaista neuvotteluvoimaa vastaan on valtiovallan tehtävä

sujuvampi ja koordinoidumpi lupakäsittely on paitsi asiakkaan myös valtion varojen tehokkaan käytön näkökulmasta välttämätöntä